kaupan ja palvelualojen tuottavuuden kasvu on myös suorassa suhteessa kansantalouteemme ja siten myös yhteiskunnan hyvinvoinnin sekä valtion verotulojen kasvuun

uskon sekä kuluttajien että yrittä jien vapauteen ja näin laskusuhdanteessa yrittäjälle tuleekin antaa mahdollisuus päättää itse milloin liikkeen auki pitäminen on kannattavaa

lain valmistelun yhteydessä kritiikkiä on esitetty muun muassa perheiden yhteisen ajan vähenemisestä kun kauppakeskukset ovat jatkossa käytettävissä myös sunnuntaisin

haluan edelleen uskoa että perheillä on muita vapaa ajanviettotapoja kuin kauppakeskuksissa vaeltaminen esimerkiksi lastensa ja nuortensa urheiluharrastuksiin osallistuminen

monet ruuhkavuosia elävät kokevat juuri arki illat stressaavina kun työpäivän jälkeen tulee hoitaa niin lasten harrastukset omat menot kuin ruokaostoksetkin

kolmivuorotyötä päivystyksiä ja viikonlopputöitä tehdään jo nyt lukuisilla eri toimialoilla joten mistään työolojen mullistuksista ei loppujen lopuksi ole kyse

vaikka vaatekauppiaani ei pidäkään perheyritystään sunnuntaina auki tämän lain niin salliessa en silti aio siirtyä toiseen liikkeeseen sunnuntaishoppailijaksi niinä harvoina kertoina kun sitä teen

palkkakompensaation vuoksi sunnuntaipäiville varmasti löytyy halukkaita ja monelle tämä antaa mahdollisuuden lisätienestille tai vastaavasti mahdollisuuden arkivapaille

arvoisa herra puhemies

hyvää tahtoa ja toiveita ei ole syytä väheksyä mutta tässä vakavassa taloustilanteessa vastuullinen talouspolitiikka on kuitenkin kaiken a ja o

lisäksi pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan työntekijät hyötyvät siitä että kaupan on mahdollista tarjota aikaisempaa säännönmukaisempia työsuhteita

aukioloaikojen laajentaminen parantaa kaupan tuottavuutta asiakaspalvelua kotimaisen tuotannon ja toimitusketjun kilpailukykyä ja ennen kaikkea työllisyyttä

jos luottoluokituksemme laskee niin voimme joutua maksamaan aivan turhaan korkeampia korkoja valtionvelasta

saksan valtiovarainministeri schäuble on näyttänyt erinomaista esimerkkiä koko euroopalle keskittymällä liittotasavallan budjetin tasapainottamiseen ja tulokset myös näkyvät

saksa on myös erinomainen esimerkki siitä miten julkisen talouden hyvä hoito tuo uskoa ja luottamusta koko kansakunnan kykyyn selvitä talouskriiseistä

julkinen sektorimme on nimittäin jo nyt ylisuuri ja keskituloisiin kohdistamamme veroraippa syö motivaatiota juuri heiltä joiden yritteliäisyyden ja ahkeruuden varaan yhteiskuntamme rahoitus ennen kaikkea rakentuu

jos esitetään paisuvaa elvytysbudjettia niin haluaisin kuulla myös keiden tulisi maksaa sen menot

haluaisin kuulla rehellisesti että elvytystä ajava politiikka tarkoittaisi todellisuudessa työssä käyvälle keskiluokalle massiivisia veronkorotuksia

arvoisa herra puhemies

tässä kilpailussa pärjääminen edellyttää hallitukselta muun muassa rohkeutta koulutusviennin mahdollistamiseksi

kannatan lämpimästi yliopistoille oikeutta tarjota opiskelupaikkoja eun ulkopuolisille opiskelijoille maksua vastaan kunhan tätä tukemaan saadaan rakennettua sopiva stipendijärjestelmä

toivon totisesti ettei ministeri huovisella ole ajatusta siirtää kliinistä tutkimusta pelkästään yritysten rahoittamaksi sillä tämä olisi huono uutinen nuorille kliinistä tutkimusta tekeville terveydenhuollon ammattilaisille

team finlandin kehitys ja finpron uudelleenorganisointi ovat oikeanlaista toimintaa

hallituksen liikennepolitiikan vaikutukset kansalaisiin ja alueelliseen saatavuuteen on tärkeä aihe varsinkin kun liikkuminen on olennainen osa ihmisten ja yritysten elämää